tästä ovat osoituksena toistuvasti kuullut ekn toimitusjohtaja häkämiehen lausunnot hallituksen esitysten erinomaisuudesta

hallitus on ottanut työnantajien ja suurituloisten edunvalvojan roolin ja luopunut kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta

miten varmistatte etteivät esittämänne palkkojen alennukset työntekijöille vuoda lisääntyvien osinkojen ja optioiden kautta veroparatiisisaarille

miten varmistatte että työpaikat lisääntyisivät kun samalla leikkaatte työllistävää ostovoimaa ja kilpailukykyä luovaa koulutusta

viisas johtaja ymmärtää milloin on hakkaamassa päätään peruskallioon ja aiheuttamassa suuremman ongelman

suuri hallituksen ajattelun harha näyttää olevan se että hallitus käyttää vain helposti ja yksipuolisesti saatavilla olevaa tietoa ja jättää huomiotta asiantuntija arviot joissa varoitetaan hallituksen valitseman eriarvoistavan talouspolitiikan seurauksista

liian kapea ja vääristävä näkökulma on muodostunut hallitukselle koska olette päästäneet ekn liian liki ja solmineet liiton työnantajien kanssa työntekijöitä vastaan

suomalainen työntekijä on kuitenkin kaiken suomessa tapahtuneen historian osana muokkaantunut identiteetiltään sisukkaaksi ja periksiantamattomaksi

ei ole turhaan verrattu nuijasotaa suomalaisuuden symboliksi

en usko että työntekijät tulevat hyväksymään tätä hallituksen epäoikeudenmukaista kohtelua ja sosialidemokraatit eivät hyväksy näitä nyt esitettyjä pakkolakeja

samaan aikaan kun tätä keskustelua käydään yritysten omistajat käärivät osinkoja taskuihinsa ja irtisanovat työntekijöitä kuten viimeisimpänä nokian renkaat

miksi työntekijöiden pitäisi luopua lomarahoistaan jos ne menevät vain omistajien taskuun eivätkä investointeihin ja tuotannon panostuksiin

onko taustalla rikkaiden pelko etujensa heikkenemisestä kun maailmanlaajuisesti nousee vaatimuksia veroparatiisien ja veropakolaisuuden kitkemiseksi

lomarahat ovat osa palkkaa ja nykyisellään paljon tuottavammassa käytössä mennessään kulutukseen ja vauhdittamaan kotimarkkinoita kuten palvelualojen yrityksiä esimerkiksi ravintoloita

työntekijät maksavat lomarahoistaan ja sairauspäivien palkoistaan myös veroa

miksi ette tee sellaisia pakkolakeja että saisitte yritykset tekemään ennemmin investointeja kuin haalimaan seteleitä kassaansa

arvoisa puhemies

pyydän että hallitus irtaantuu tekemästään liitosta eliitin kanssa ja antaa työmarkkinajärjestöille tasapuolisen tuen ja vapauden neuvotella ja sopia asioista rauhassa

arvoisa puhemies

ja vastauksena edustaja heinoselle

vastauksena edelliseen puheenvuoroon

ja mitä tulee esimerkiksi pienyrittäjien sosiaaliturvan parantamiseen mielelläni kuulisin näissä hallituspuolueitten puheenvuoroissa sitä että parannetaan pienyrittäjien sosiaaliturvaa eikä sitä että heikennetään palkansaajien sosiaaliturvaa siihen yhdeksään päivään kuten täällä puheenvuoroissa on mainittu että pienyrittäjät saavat korvausta sairastumisestaan vasta yhdeksän päivän jälkeen

itsekin toiminimellä työskennelleenä ajattelisin mieluummin että pienyrittäjien sosiaaliturvaa sairastumisesta pitäisi parantaa eikä muiden heikentää

arvoisa puhemies

edustaja heinoselle

pelottaako hallitusta jos asia onkin näin että ihalainen olisi pystynyt ratkaisemaan tämän tilanteen paremmin kuin te

mitä tulee tähän onko nuorella edustajalla näkemyksiä tulevaisuudesta niin kyllä

meillä lapsiperheellisillä ihmisillä on erittäin suuri huoli tulevaisuudesta ja siitä hyvinvointivelasta koulutusvelasta jonka tämä hallitus tulee tulevaisuudelle jättämään

arvoisa puhemies

meidän nuorten ihmisten mielestä suomalainen yhteiskunta ei perustu hyväntekeväisyyden ja hyvätuloisten avokätisyyden varaan vaan yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten tasa arvoiseen kohteluun

ei ole tullut hallituksen esityksiä siitä kuinka ihmisten terveyseroja saadaan kavennettua kuinka taloudellista eriarvoisuutta ja köyhyyttä pienennetään ja työllisyyttä parannetaan

suomalaisen hyvinvoinnin on mahdollistanut periaate että kaikkien osallistumista sen rakentamiseen tarvitaan

sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan palvelut kuten eläkkeet perheiden tuet asumisen tuet koulutus varhaiskasvatus ja terveyspalvelut ovat olleet hallituksen hyökkäyksen kohteina julkisen velan hallinnan nimissä

näiden heikentäminen massatyöttömyyden ja aneemisen kasvun aikana saa kaikki ihmiset katsomaan toisiaan epäluuloisesti ja käpertymään itseensä ja ajattelemaan että vain muilla on minulla ei ole mitään

arvoisa puhemies

pienituloiset kotitaloudet eivät kuitenkaan kestä velkaantumista asumiskustannusten ja asiakasmaksujen nousua ja työttömyyttä

palvelumaksuja ja lääkekuluja tulisi alentaa eikä nostaa koska pienituloisimmilla sairastavilla ihmisillä ne näkyvät välittömästi pakollisten menojen jälkeen käteenjäävissä tuloissa

pääministerillä on ollut omien sanojensa mukaan tulppa irti ja kaunis toive että kaikki soutavat ja ovat samassa veneessä

kun kaikki ei ole kunnossa on elintärkeää tilkitä arvokas vuotava vene eli suomi mutta on aivan järjetöntä heittää sitä romuttamolle parin reiän takia

työttömyys koulutuksen terveydenhuollon ja toivon puute ja eriarvoisuus ovat vihan kasvualusta

arvoisa puhemies

mielestäni suomessa tulee vahvistaa ja kehittää pohjoismaisen hyvinvointivaltion ydinominaisuuksia kuten julkisia sosiaali ja terveyspalveluja varhaiskasvatusta koulutusta nuorisotakuuta työvoimapalveluja ja laajaa osallistumista työelämään verotuksen progressiivisuutta sekä työmarkkinoilla sopimista

arvoisa puhemies

hyvät edustajakollegat

arvoisa puhemies

harmi että edustaja ala nissilä lähti juuri pois koska olisin hänelle kertonut että veroparatiisit ovat tätä päivää ja yritysten osingot ja irtisanomiset ovat tätä päivää

nämä hokemat ovat aivopesua

ensiksi on kumottava väite että palkansaajien työehtoja ja palkkoja olisi muka pakko leikata

yhteiskunnan kolot ja railot tulee tilkitä niin että toimenpiteistä hyötyvät eniten heikoimmat

se on kaukokatseista

toimitusjohtajia pitää vaihtaa jos he eivät keksi mihin rahat voitaisiin tuottavasti sijoittaa ja kuinka kasvattaa yritysten toimintaa

eli kyseessä ei ole mikään taloudellinen pakko heikentää työntekijöiden työehtoja ja palkkoja vaan pikemminkin ideologinen tavoite kasvattaa toisten tilipussia ja tehdä suomeen työssä käyvien köyhien luokka

tämähän ei pidä paikkaansa vaan on käynyt niin että yksityinen sektori on taantuman vuoksi pienentynyt ja näiden suhde on sen vuoksi muuttunut

päinvastoin lapset ja nuoret tarvitsevat yhä päivähoitoa ja koulutusta vanhukset hoivaa ja kaikki tarvitsemme sosiaali ja terveyspalveluja ja julkista liikennettä

lapsia nuoria vanhuksia pienituloisia palkansaajia työttömiä vammaisia ja sairaita

arvoisa puhemies

maan hallituksen kannattaisi perehtyä keynesiläiseen talouspolitiikkaan josta jo monet talousasiantuntijat ja oppositio ovat käyttäneet väkeviä puheenvuoroja

nimittäin jokaisen yrittäjän paras kaveri on ostovoimainen asiakas

arvoisa puhemies

hyvät edustajakollegat

sosiaali ja terveydenhuoltoon kohdistuu useita säästötoimenpiteitä joiden yhteisvaikutuksilla voi olla dramaattisia seuraamuksia

omavastuun korottaminen lisää etenkin sairauden vuoksi matkoja tekevien kustannuksia kohdentuen nimenomaan pienituloisille ja iäkkäille henkilöille

esitys tuottaa myös alueellista epätasa arvoa etenkin harvaan mutta kauttaaltaan asutulle itä suomelle jossa ei julkinen liikenne toimi

merkittävä osa matkakustannuksista syntyy kelan vaikeavammaisten kuntoutusta saavien asiakkaiden kuntoutusmatkoista

nämä samat henkilöt joutuvat useimmiten myös käyttämään paljon lääkkeitä ja muita sairaanhoitopalveluita joista myös maksut nyt nousevat

usein nämä henkilöt ovat myös niitä jotka eivät pysty milloinkaan ansaitsemaan ansioita työelämässä

koko elämänsä työelämän ulkopuolella olevan henkilön tulot muodostuvat takuueläkkeestä hoitotuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta

ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tässä hallituksen esityksessä puutteellinen muun muassa sen osalta mihin kierteeseen pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö voi joutua mikäli henkilö rahan puutteen vuoksi jättää esimerkiksi lääkkeet ostamatta

arvoisa puhemies

lääkkeiden käytön vähentäminen on aivan oikea tavoite mutta tapa jolla nyt hallitus vähentää lääkkeiden käyttöä ei pohjaudu ihmisten tasa arvoiseen kohteluun ja lääkärin harkintaan vaan pienituloisten pakkoon valita lääkkeiden ja ruuan välillä

kysynkin aikooko hallitus ajaa pienituloiset työelämän ulkopuolella olevat vammaiset ja pitkäaikaissairaat toimeentulotukiasiakkaiksi ja ajaa suomen ihmisoikeuskriisiin

savonlinnan okln lakkauttaminen on satojen työpaikkojen miljoonien verotulojen ja ostovoiman menetys savonlinnan kaupungille ja koko etelä savon maakunnalle

toivoisin kun täällä on paikalla nykyinen sekä tuleva peruspalveluministeri että voisimme saada vastauksia

lähes tuhannen opiskelijan ja heidän opettajiensa lähtö heikentää alueemme vetovoimaa aluetaloutta opetus ja kulttuuritasoa ja pätevien opettajien saamista töihin päiväkoteihin ja kouluihin

yliopistojen autonomian taakse on aivan turha vetäytyä sillä se oli voimassa silloinkin kun gustafsson asioita hoiti

minulla on tässä lausunto jonka on kirjoittanut oikeustieteen tohtori professori kaarlo tuori

lisäksi hän sanoo että yliopistojen ja niiden toimintayksiköiden alueellinen sijainti on sellainen aluepoliittisesti mutta myös valtakunnallisesti merkityksellinen tiede ja koulutuspoliittinen kysymys jossa yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa

eli kyllä tämä savonlinnan okln lakkauttaminen on aivan täysin sipilän hallituksen käsissä

arvoisa puhemies

puhutaan korulauseita että keskustan on asetuttava koko voimallaan puolustamaan tasapainoista aluekehitystä ja vastustamaan keskittymiskehitystä

hallituksen suunta suomelle on alaspäin ja sipilän johtamistyyli on halki poikki ja pinoon

arvoisa puhemies

nokian romahduksen yhtenä syynä oli huono johtaminen ei niinkään sairausajan palkkojen maksaminen tai lomarahojen maksaminen

aluepolitiikka ei ohjaa tämän hallituksen yliopistopolitiikkaa

me olemme tänään viimeksi täällä keskustelussa puhuneet paljon siitä että tuottavuutta yrityksissä nostetaan myöskin hyvällä johtamisella ja sillä että keskitytään myös työhyvinvointiin ja siihen että henkilöstö

ja tämä kyllä savonlinnassa huomattiin

kuinka edustaja heinonen suhtautuu sellaiseen sairastumiseen kun sairaanhoitaja työvuorossaan saa noro virusta sairastavan potilaan oksennuksen päälleen ja on seuraavana päivänä itsekin mahataudin kourissa

kuinka oikeudenmukaista on rangaista näitä henkilöitä jotka työnsä vuoksi sairastuvat kuten edustaja heinonen opettajana tietää kuinka paljon opettajat saavat lapsilta erilaisia virustauteja eli työnsä vuoksi sairastuvat ja joutuvat sen maksamaan itse omasta palkastaan

kuinka tämä epäoikeudenmukaisuus teidän mielestänne on mahdollista toteuttaa

arvoisa puhemies

hyvä ministeri kysyisin

hallitusohjelman leikkauspäätökset kohdistuvat eniten pienituloisiin eläkkeensaajiin työttömiin opiskelijoihin ja lapsiperheisiin

mitä toimia aiotaan tehdä nyt raideliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi

lapsilla ja nuorilla ei ole muita puolustajia kuin me aikuiset ja sen vuoksi puhun tänään heistä

hallitusohjelman liitteistä löytyy monia yksityiskohtia jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti lapsiperheiden elämään

hallitus aikoo rajoittaa lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja suurentaa ryhmäkokoja niin päiväkodeissa kuin kouluissakin

tavallisissa lapsiperheissä kaikki rahat menevät kulutukseen ja niillä ylläpidetään kotimaan kysyntää ja työpaikkoja muun muassa kaupoissa

hallituksen ehdotuksilla perheiden ahdinko pahenee ja kun näihin vielä lisää asumisen sähkön autoilun ja lääkkeiden sekä terveydenhuollon maksujen kallistumisen niin saamme tulokseksi sen että ostovoiman heikkeneminen ruokkii lamaa ja lisää työttömyyttä

suomen pitkäaikaisin pääministeri kalevi sorsa keksi aikoinaan kansan sivistysrahastolle iskulauseeksi

ajatellaanpa esimerkiksi pienten koululaisten iltapäiväkerhoja joilla pystytään suoraan toteuttamaan monia kaikkien meidän tavoittelemia päämääriä

lapsilla ystävien määrä lisääntyy koulukiusaaminen vähenee liikunta lisääntyy tupakointi ja päihteet vähenevät

kerhon ohjaajia palkkaamalla nuorten työttömyys pienenee ja vanhempien mahdollisuus kokoaikatyöhön lisää verotuloja